kalakantojen lisäksi kannetaan huolta myös päätösvallan etääntymisestä ja myös asioiden käsittelyjärjestys on outo

hallituksen esityksen perusteluissa minun mielestäni aivan oikein sanotaan että tässä uudessa organisaatiossa pystytään erikoistumaan entistä paremmin

kaiken kaikkiaan riistahallinnossa on jumalaton määrä osaamista ja jos se pystytään tehokkaammin saamaan kaikkien harrastajien ja yhteiskunnan hyötykäyttöön sitä parempi

ja se heijastuisi myös ansiosidonnaisella työttömyysturvalla elävien tilanteeseen ja nostaisi erityisesti osa aikaisten ja pätkätyöntekijöitten työttömyysturvan tasoa

on mielenkiintoista seurata jos tämä eduskunnan mahdollisesti hyväksymä ratkaisu onkin sitten risti riidassa eurooppa tason sopimusten ja suunnitelmien kanssa

suuremmassa organisaatiossa myöskin sijaisuudet pystytään hoitamaan paljon paremmin eli silloin voidaan sopia jos joku on esimerkiksi vuosilomalla ja tulee kiireinen asia niin vastaavan asian hoitaa joku muu joko linjaorganisaatiossa alemmalla tasolla tai sitten joku kollega

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä todetaan

hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset voivat yhdessä sopimalla poiketa kalastussäännön määräyksistä jos kalakantojen tila sen sallii tai sitä edellyttää

totta kai marssijärjestys on semmoinen että erilaisilla toimenpiteillä koulutuksella harjoittelulla työkokeilulla parannetaan työvoiman työmarkkinavalmiuksia niin että ihmiset voivat siirtyä jos ei muuten niin sieltä kolmannen sektorin kunnan tai valtion tukityöllistämisen kautta yksityiselle sektorille vieläpä toivon mukaan niin että se yksityinen sektorikaan ei tarvitse tukea ei palkatessa eikä jatkossa

mutta mikähän auttaa löytämään sen yhteisen sävelen kun sen löytäminen tähänkin asti on ollut aivan ylivoimaisen vaikeaa ihan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja ed

tässä hallituksen esityksessä yritetään rakentaa mahdollisimman selvä jako julkisten hallintotehtävien hoitoa varten

sinne perustetaan erillinen viranomaispäällikkö mutta todetaan aivan oikein että viranomaispäällikkö voi delegoida päätösten tekoa esimerkiksi riistapäällikölle ja että yksittäisiin pyyntilupapäätöksiin vaikuttaminen siirtyy pois luottamushenkilöorganisaatiolta mutta ne ovat sitten hyvin keskeisessä osassa kun tekevät näitä strategisia linjauksia

tornionjoen arvokkaiden vaelluskalakantojen tila on vaihdellut viime vuosikymmenenä hyvin voimakkaasti

he esiintyvät puheissaan nuorten ylimpinä ystävinä mutta hallituksessa roikkuminen maksatetaan räikeällä tavalla niillä jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa

kuinka nuorta kannustaa se että häntä kuritetaan tuplaten ja viedään viimeinenkin perusturva pois ja nuorista tehdään neljän euron kansalaisia

ja tässähän tulee semmoinen epäloogisuus kun ottaa huomioon vanhan tukijärjestelmän joka jatkuu tietyiltä osin de minimis ja ryhmäpoikkeusasetukset että joskus jopa paremmassa työmarkkinatilanteessa oleva työtön voi saada korkeamman tuen kuin se joka sitä tukea tosissaan tarvitsisi

ja edelleen

ja kategorisestihan sosiaaliset yritykset tuomitaan tässä nyt elinkeinonharjoittajiksi sen te olette unohtaneet sosiaaliset yritykset joiden ajateltiin juuri puuttuvan niiden vaikeimmin työllistettävien henkilöiden tilanteeseen

yleisesti arvioituna vaelluskalakantojen säilymiseen elinvoimaisena liittyy selkeitä uhkatekijöitä jotka liittyvät sekä itämeren ympäristömuutoksiin että kalastukseen

jos sidosryhmien mukaanotto palvelee sitä tarkoitusta että myöskin ne ristiriidat mitä metsästykseen riistanhoitoon tämän tyyppiseen toimintaan liittyy pystytään tällä laajemmalla sitouttamisella ratkomaan niin että ne eivät kärjisty niin silloin tämä laajentaminen on hyvinkin perusteltua

tausta kuitenkin on se että ainakin viitenä vuonna olen äänestyttänyt tätä salia yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva aseman vuoksi ja ennen kaikkea niiden tulkintojen selkeyttämiseksi että siellä on aika rajuja päätöksiä siitä kuinka myöskin yrittäjän samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen työttömyysturva on evätty mitä käsittämättömimmin perustein

valiokunta katsoo että kysymys on kahden valtion erilaisten kalastusintressien hankalasta yhteensovittamisesta mutta vaelluskalakantojen suojelun kannalta saavutettu neuvottelutulos ei ole kaikilta osin riittävä

en malta olla kaivelematta vähän vanhojakin kun ministeri viittasi eun kautta tuleviin vaatimuksiin

minun arvioni on se että eduskunta on nyt ostamassa itselleen hyvää omaatuntoa kaiken varalta puuttumatta ongelman perimmäisiin syihin

on tuore tapaus jossa turvealan yrittäjämies on jäänyt ensin sairauslomalle sitten sairauseläkkeelle myynyt kalustonsa pois sanonut irti sopimuksensa ja kuitenkin työttömyysturvatulkinta on työ ja elinkeinotoimistossa sitten se että hänen vaimonsa työllistyy sellaisessa yrityksessä jota ei enää ole olemassakaan

silloinhan sanottiin että euroopan unioni vaatii karhun kevätpyynnin lopettamista ja kun sitä päätöstä jälkikäteen perättiin miten se kaikki meni niin kävi ilmi ettei eu mitään tämmöistä vaatinut vaan kyseessä oli puhtaasti kansallinen ratkaisu

valitettavasti pitää sanoa näin että minun arvioni mukaan kun kolmas neljäs tai viides koulusurma tulee tai joku vastaava massatuho silloin edustajat voivat sanoa että kyllä me ainakin jotain teimme

se on päivänselvä asia että jos sitä lähdetään tarkastelemaan niin silloin pitää ottaa huomioon myös kaikki muut tehtävään liittyvät edut niiden rahallinen arvo ja se laitetaanko nekin myös verolle jolloinka se on ilman muuta laajemman valmistelun asia

valiokunta pitää täysin välttämättömänä että rajajokisopimuksen sopimusalueella kalastuksen valvontaa tehostetaan huomattavasti nykyisestä

vaikka laitettaisiin palkkio verolle niin tuskinpa helsingin kaupunkikaan sillä saisi talouttaan kuntoon mutta ilmeisesti siinä sitten painaisi tämä tasa arvoisen kohtelun näkökulma

siihen liittyen kysyn tässä yhteydessä ministeriltä näkeekö ministeri että tässä suhteessa olisi tapahtunut jotain uutta että karhun kevätpyynti voitaisiin palauttaa

oikeastaan nämä kaksi lausumaesitystäni esiin kirjoittavat sen mikä ero on lausumilla toiveilla joiden toteutumisesta ei ole välttämättä mitään varmuutta ja sitten tämän mietinnön sisällöllä

sellaista ampuma asekouluttajajärjestelmää ei kerta kaikkiaan ole olemassa enkä usko että sitä pystytään näillä reunaehdoilla luomaankaan

on iso kysymys kuka kouluttaa kuka kirjoittaa todistukset ja ennen kaikkea kuka vastaa niistä todistuksista

kannatan ed

sen verran realisti olen että vaikka olen tehnyt tuon listan näistä pykälämuutosesityksistä ja tulen niitä esittämään huomenna en jaksa uskoa että ne menisivät läpi

kiistatta on selvää että sekä valvonta kalastus määräajat että kaikki muukin toiminta muun muassa välineet menevät aivan eritahtisesti suomen ja ruotsin puolella rajaa

ja harvoin kansanedustajia kaikki tiedotusvälineet ovat niin laajasti ja niin nopeasti lähestyneet kuin silloin kun puhe kääntyi ja käännettiin siihen onko kansanedustajien palkka oikeudenmukainen ja onko itse kukin kansanedustaja valmis sitä alentamaan

kun kerran on todennäköistä että lain sisältö pysyy tämmöisenään ja jättää asiat puolitiehen se on eräänlaista lumelainsäädäntöä niin minä olen kakkoskäsittelyssä sitten kyllä hylkäyksen kannalla

siinä suhteessa se vaihe keskustelusta kyllä meni aika lailla hakoteille kun tietää sen että vaikka kansanedustajien palkat puolitettaisiin niin sillä ei saataisi mitään verovaikutusta valtion kassaan mutta niillä päätöksillä saataisiin mitä täällä salissa tehdään kaikkien hyvätuloisten verotuksen suhteen

toisessa lausumassa edellytämme että työ ja elinkeinotoimistoille taataan riittävät henkilöresurssit niin että työ ja elinkeinotoimistojen osalta luovutaan valtion tuottavuusohjelman mukaisista supistuksista

mutta entäpä sitten kun on täysi syy olettaa ja pelätä että kaikki meneekin pieleen ja jatkossa todetaan että lohi taimen ja siikakannat ovat romahtaneet entisestäänkin

kolmannessa vaadimme että työ ja elinkei noministeriöllä on riittävät resurssit huolehtia rakennemuutospaikkakuntien ja poikkeuksellisen korkean työttömyyden alueista

siksi kannattaisikin kuunnella ajoissa kuntien edustajia riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijoita ja esimerkiksi tornionmuonionjokiseuran asiantuntijoita

ja neljäntenä vaadimme että työ ja elinkeinoministeriössä aloitetaan välittömästi lainsäädäntötyö ettei tämä uusi työssäkäyntialueen määrittely rankaise niitä jotka osallistuvat aktiivitoimiin

näillä kaikilla lausunnonantajilla ja asiantuntijoilla jotka pääsivät valiokuntaan kuultavaksi ja joita olisi voinut olla vieläkin enemmän oli äärimmäisen kriittiset lausunnot ja mielipiteet mutta sen sijaan lapin liitolla ei ollut

minusta ed

pentti oinosen puheenvuoro oli vähintäänkin rajoittunut ja yksipuolinen jo siitä lähtien jos ajatellaan kuka tuntee lapin luontoa

jos keskusta olisi tällä hetkellä oppositiossa ja vastaava esitys olisi tuotu eduskuntaan niin voi mahdoton minkälainen huuto ja parku olisi täällä salissa ja olisi lapin läänissäkin

minä tunnen pyhä luoston alueen aika hyvin koska olen pyhäjärven rannalla asunut uk puiston tunnen hyvin koska se on syntymäkunnassani samoin kuin maltion luonnonpuiston

tärkein toimija siitä yhdistyksestä taustahenkilö on julkisuudessa sanonut että me halusimme maahan porvarihallituksen ja sen myöskin saimme

lyhyessä puolentoista sivun lausunnossa lapin liitto toteaa kaikki nämä ydinkohdat mitä täällä on esiin tuotu ja kritisoitu mutta kolmella viimeisellä rivillä lapin liitto toteaa että huolimatta edellä esitetyistä esille tuoduista puutteista lapin liitto katsoo että sopimus voidaan hyväksyä

yritysten ammattiyhdistysliikkeen yhdistysten ja yksittäisten henkilöitten antama tuki on aivan yhtä arvokasta aivan yhtä hyväksyttävää kunhan se on julkista avointa ja kunhan kaikki tapahtuu niin kuin laki vaatii

mutta kun kaikki ei ole mennyt niin kuin laki vaatii niin silloin on kyllä syytä kysyä ettekö te millään lailla tunne huonoa omaatuntoa siitä että te olette vallassa osin laittomin rahoituskeinoin

ei se ole mikään rajalinjan vetäjä

täällä menee esimerkiksi kokoomus hajalle ja kokoomuksen pitkäaikainen puheenjohtaja vaikuttava veteraanipoliitikko on aivan samalla linjalla kuin ollaan täällä vasemmalla laidalla tai vihreissä

tuohon mihin ed

satonen lopetti kannattaa huomioida se minkälainen tilanne on eri puolilla suomea ja sitten kun vertailee isoja kuntia pienempiä kuntia isoja työmarkkina alueita pienempiä työmarkkina alueita niin siellähän on mahdollista saada heti työttömyyden alkaessa koulutuskokonaisuus päästä sinne tai sitten ainakin osakoulutuskokonaisuus

pahoittelen ministerille sitä etten voinut olla koko aikaa mukana keskustelussa mutta kysyn sitä asiaa mihin viittasin varsinaisessa puheenvuorossani elikkä valtion osaomistamista yhtiöistä ja niiden antamasta vaalituesta

mutta tämä aktivointikeskustelu on mielenkiintoinen sillä lailla että kun vertaa miten työttömiä aktivoidaan työttömyyden alkupäässä heitä aktivoidaan nyt pienillä porkkanoilla mutta loppupäässä sillä että heillä tukitaso laskee huomattavasti

sehän menee nimenomaan niin että jos nuori on työpajassa hänellä voi olla hyvin selkeä koulutus ja työllistymissuunnitelma jota hän noudattaa hän on aktiivitoimenpiteissä eli saa juuri sitä henkilökohtaista ohjaustakin siellä mitä nuori kieltämättä tarvitsee mutta jos hän jättää hakematta syksyn yhteishaussa niin hän menettää ensin sen työmarkkinatukensa ja sitten vielä osan toimeentulotuesta

minusta tämä asetelma on aika arka ja jääviysongelma syntyy jo siitä jos ihmiset alkavat miettiä vaikuttaako tämä kokoomuksen saama tuki siihen minkälaista valtionyhtiöitten omistajapolitiikkaa ja omistajaohjausta hallitus harjoittaa

muuttuuko siinä ihminen perusluonteeltaan sitten kun tämä vaihtuu näin radikaalisti että tämä tukemisen tapa porkkana kepiksi niin minusta on aika villiä ajatella että se samainen ihminen siinä vaiheessa muuttuu työhaluisesta työhaluttomaksi sitten koska nämä toimenpiteet vaihtuvat ihan päinvastaisiksi

muutosesitykset ovat täsmälleen samansisältöiset kuin maa ja metsätalousvaliokunnan yksimielisessä lausunnossa mutta lakivaliokunta ei niitä huomioinut millään tavalla

vastaavasti työnantajia kannustetaan vastikkeettomalla täysin tarveharkitsemattomalla matalapalkkatuella jossa tuki tulee kuin manulle illallinen kunhan tietyt ehdot täyttyvät

kuitenkin sille nuorelle yksilöllinen räätälöity ja vaikuttava suunnitelma oman paikkansa löytämiseksi voisi olla juuri se suunnitelma mikä siellä työpajassa on tehty

arvoisa puhemies

minä ymmärtäisin sen jos valtion tukea annettaisiin siitä että pystyy maksamaan parempaa palkkaa mutta tosissaan niin päin että maksaa riittävän pientä palkkaa niin tämä kannustinmekanismi on kyllä aika outo

sama maksimi on esimerkiksi joukkotuhonnan tai valtiopetoksen valmistelussa lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä törkeässä vapaudenriistossa tai törkeässä veropetoksessa

eli pitää kysymykseen pystyä vastaamaan kun lupaviranomainen kysyy miksi hankit tämän aseen miksi juuri tällaisen aseen ja mitä käyttöä varten

hän huomautti että yhteiskunnan eettinen perusta ilmenee siitä kuinka se huolehtii heikommistaan ja siitä me olemme varmasti samaa mieltä

ei ole kysymys pelkästään lyhyistä käsiaseista jolloinka on eri ikärajatkin

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen perusteluiden mukaan poliisin tietoon tulleitten metsästysrikosten ja rikkomusten määrä ei ole merkittävästi lisääntynyt

vanhustenhoitoon erikoistunut ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa ikäihmisille heidän tarvitsemansa hoivan ja avun sekä virkistystoimintaa tämä kohta varmasti ministerille on tänä iltana luettu aika monta kertaa

tai sitten jos on pohjoisen metsästäjä joka lähtee kotipihaltaan valtion maille metsästämään koiransa kanssa kysyin tämän jo viime kerralla onko se sitten se koira joka menee sinne poliisin lupaviranomaisen tykö todistamaan että minun isäntäni tai emäntäni harrastaa metsästystä

poronhoitoalueen raja on siirtymässä kainuusta itärajaa pitkin pohjoiseen ja mihin se lopulta pysähtyy jos tämä nykyinen meno jatkuu sitä ei tiedä kukaan

erityisesti karhu ja ilveskannat ovat kasvaneet huomattavasti ja kaikki eivät suostu katsomaan toimettomina sivusta kun elinkeino ja koko elämisen muoto tuhoutuu

arvoisa puhemies

pakkotilaoikeuden käyttäminen edellyttää konkreettista uhkaa suojeltavaa eläintä kohtaan ja sen tulkitseminen on usein hyvin vaikeaa

vanhasen hallitusten aikana on siirrytty hyvää vauhtia kohti tasaveroa